tarvittavat palvelut ruotsiksi pyörivät tällä hetkellä niiden henkilöiden varassa joiden ruotsin kielen osaaminen on riittävällä tasolla

esimerkkejä maista joissa käytössä on lainapainotteinen opintotukijärjestelmä ovat muun muassa tanska ja ruotsi molemmat hyvinvoivia osaamisen huippumaita

onneksi nyt päästään kuitenkin vähemmällä ja eilisen kehysriihen perusteella vaikuttaa siltä että lisäsäästöjä ei ole näköpiirissä

arvoisa puhemies

vieraiden kielten monipuolinen osaaminen on valtti kansainvälisessä kilpailussa

hallituksen päämääränä eivät ole olleet säästöt vaan uudistaminen

kieltenopiskeluun tulee panostaa

uusien osaamiskeskittymien luominen korkeakouluverkon olemassa olevan osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen sekä koulutuksen ja innovaatioiden välissä vallitsevan pullonkaulan leventäminen

monipuolinen kieltenopetus on vahvuus

arvoisa puhemies

on tullut taas se aika vuodesta kun perussuomalaiset näyttävät kyntensä esittämällä hallituksen vaihtoehtoa terävämmän budjettiesityksen

espanja ranska saksa japani ja venäjä sekä toinen kotimainen kielemme ruotsi tässä esimerkkejä kielistä jotka saattavat avata aivan uusia mahdollisuuksia työuraa ajatellen

littoisten koulun home ja sisäilmaongelma on niin hälyttävä että suuri osa oppilaista ja opettajista on saanut vakavia oireita

arvoisa puhemies

eu huumassa porskuttava hallitus ylenkatsoo suomen kansan tarpeita joista se on valmis karsimaan pumpatakseen rahaa kyseenalaisesti asiansa hoitaneisiin etelä euroopan valtioihin

olemme tiiviisti melkein puoli vuotta jo kokoustaneet ja kesäksi toivottavasti saamme jotakin valmista

usean korkeakoulun rehtorit ovat itsekin todenneet että uudistuksille on tarvetta ja ovat ryhtyneet määrätietoisesti toteuttamaan uudistuksia

vielä tänä päivänä on kuntia joissa vuosittaiset kuntoutusmäärärahat ovat loppuneet jo kesän kynnyksellä ja kaikki kuntoutukseen oikeutetut eivät ole päässeet hoitoon

on luonnollista että koulunkäyntiin sisältyy tietty määrä kieltenopiskelua

vakaana päämääränä opintotukiuudistuksessa ja korkeakoulu uudistuksessa on varmistaa tasa arvoiset opiskelumahdollisuudet kaikille ja laadukas tieteen tekeminen tulevaisuudessakin

omaishoitajien asemaan liittyvät epäkohdat tulee korjata niin pian kuin suinkin mahdollista

motivaatio ja tarkoitus ohjaavat ihmisten valintoja

perussuomalaiset ehdottavatkin varjobudjetissaan kohennuksia omaishoitajien tilanteeseen

puheeni on aika yleisluontoinen koska tietenkään en voi tässä vaiheessa vielä tarkemmin selostaa mitä on tapahtunut ryhmässämme tähän mennessä

lopuksi vielä

ensinnäkin kaikki omaishoitajat jotka omaishoidon tukea hakevat tulisi saada tuen piiriin

lisäksi kuntakohtaiset eroavaisuudet tuen myöntämiseen liittyen pitää saada kitkettyä

taas kerran kaikki eduskuntaryhmät ovat lähteneet yhteisesti aloitteeseeni jossa kuntoutusmäärärahoja ei leikattaisi

nämä tärkeät ennalta ehkäisevät toimet eivät saisi jäädä taka alalle

lainauskorvaukset ovatkin laahanneet perässä jo kauan jos vertaa muihin pohjoismaihin